vielä kerran korostan sitä että suomessa on eläimen teurastaminen kiellettyä ilman tainnuttamista eli aina täytyy tainnuttaa eläin ja tämä koskee tietysti kaikkia yhteisöjä

kyllä tähän sisältyy sellainen väärintulkinnan mahdollisuus tai ainakin pitäisi lukea kaikki tämä aikaisempi teksti niin että ehkä voisi vielä miettiä tätä kirjaamista

siksi pidän hieman outona että suurimman hallituspuolueen edustaja sitten lähtee vastuuttamaan yhden puolueen ministeriä asiasta vaikkakin ministeri esittelee tämän asian

valiokunnan jäsenet varmasti tietävät mistä ovat päättäneet ja mitä tällä on tarkoitettu mutta ulkopuolinen voi saada väärinkäsityksen jos lukee vain osan lakiesityksestä

valiokunta vielä lausuu ja ehdottaa että varsinkin poromiehiä koskien jotta tästä kelpoisuustodistuksesta ei tulisi kohtuuttomia kustannuksia esimerkiksi pitkien matkojen vuoksi toivomme että kelpoisuustodistukseen vaadittavat tiedot voitaisiin osoittaa myös poroerotuksen yhteydessä suoritettavalla kirjallisella kokeella

tämä oli valiokunnan lisäys tähän lakiesitykseen

täytyy vielä vastata edustaja niinistölle että olen ymmärtänyt että islamilainen yhteisö on valmis ja on ollut valmis jo kauan tähän suomalaisen lainsäädännön mukaiseen teurastukseen

mielestäni on aivan tarpeetonta ja aiheetonta lietsoa täällä väärinkäsityksiä tai jonkinlaista kulttuurien välistä erimielisyyttä

olen aivan samaa mieltä siinä edustaja tynkkysen kanssa että mikäli edustaja niinistö on huolissaan näistä harvoista sanotaanko näin rituaaliteurastuksen alaisena olevista eläimistä niin toivon että edustaja niinistö olisi yhtä huolissaan myös turkiseläimistä ja niiden hyvinvoinnista

eikö ole paljon olennaisempaa se mitä sosiaali ja terveysuudistuksessa tulee tapahtumaan ja millä tavalla se tulee vaikuttamaan lapsiperheisiin

tämäkin aika mikä nyt on keskusteltu oltaisiin voitu ehkä miettiä miten sillä uudistuksella varmasti vaikutetaan lasten hyvinvointiin vielä tehokkaammin ja vaikuttavammin kuin tällä lapsilisäleikkauksella joka sekin on ikävä asia

kyllä ne ovat ne läheiset ihmissuhteet se on tässä kansanedustajankin hyvä sanoa se kuinka paljon omien lasten kanssa viettää aikaa se kuinka paljon rakkautta ja lämpöä kodissa annetaan

täällä puhuttiin kuusilapsisista perheistä

tämä lakiesitys ei estä turpeenottoa näiltä soilta mutta pidän erittäin valitettavana sitä että esimerkiksi kakkosluokan soista siellä osa on niitä jotka on erittäin merkittäviä tai joissa on merkittäviä luontokohteita

minusta on myös saivartelua lähteä väittelemään että luontoarvokäsitettä ei ole määritelty

tässä esityksessä on kahden sivun verran selkeästi luontoarvoa määritelty

keskustelu on päätetty asia lähetetään ympäristövaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan hallintovaliokunnan maa ja metsätalousvaliokunnan sekä eli pysytään asiassa

arvoisa puhemies

todellakin maa ja metsätalousvaliokunta käsitteli tätä asiaa pitkään ja kyseessä ei olekaan ihan mikä tahansa laki vaan nimenomaan laki joka käsittelee arvokasta monella tapaa arvokasta eläintä karhua

ei karhunilla tapaa arvokasta ja karhu on euroopan unionin luontotyyppien ja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta annetun direktiivin elikkä luontodirektiivin mukainen laji joka edellyttää tiukkaa suojelua

näen että tämä lakiesitys nyt on oikein hyvä karhun suojelun kannalta

tässä siirretään asetuksen tasolta nytten määräys lain tasolle

ihan lyhyesti

hallituksen esityshän tarkoittaa sitä että metsästyksessä ei saa käyttää haaskaa eikä ihmisen perustamaa ravintoon tai hajuun perustuvaa karhun houkutinta

tähän valiokunta lisäsi sitten että nurmipeltoa lukuun ottamatta mutta olennaista on se että karhua ei saa ampua pellolta jolta satoa ei ole korjattu ei myöskään riistapellolta eikä karhua saa ajaa pesästä eikä ampua pesästä

näen että karhun suojelun kannalta tämä lakiesitys on erittäin kannatettava

valiokuntakuulemisessa myös näytti siltä että metsästäjät ovat suurelta osin tämän lakiesityksen takana joten uskon että myös tämän uhanalaisen hyvin suojellun lajin karhun kannalta ja myös metsästäjien näkökulmasta silloin kun kannanhoidollisista syistä karhua joudutaan metsästämään tämä on oikein hyvä lakiesitys

kuitenkin viime aikoina on ollut epäselviä tilanteita missä karhua on kaadettu ihmisen asettamalta haaskalta ja rangaistukset eivät ole olleet niin kovia kuin niiden olisi ehkä pitänyt olla

arvoisa puhemies

varhaisimmat muistot lapsuudesta liittyvät ruokaan ja niihin sosiaalisiin hetkiin missä ollaan saatu läheisten ihmisten kanssa jakaa hyvä ruoka hyvät ajatukset lämpö ja kodin hellyys

tämän päivän lapsille toivoisi samanlaisia mahdollisuuksia kuin moni meistä on saanut ja muistetaan vielä ne ajat kun tehtiin ruokaa yhdessä ja rauhoituttiin syömään

on kuitenkin syytä pohtia kuinka tuottajia voitaisiin säästää turhalta työltä mitä valvontaan liittyy ja toki valvonta lisää näitä kustannuksia jotka vaikuttavat sitten ruuan kalleuteen

mutta puhdas ruoka suomalainen puhdas ruoka on kuitenkin tavaramerkki ja vaikka valvonta lisää kustannuksia ja ruuantuotanto ei ole välttämättä maailman halvinta niin tämä puhtaus terveys turvallisuus tulisi vielä paremmin hyödyntää elintarvikevientimme edistämisessä

moni meistä kiinnittää huomiota ruuan laatuun ja valmistamiseen mutta monelle meistä ruoka on vain välttämätön polttoaine jonka avulla jaksetaan eteenpäin

hänelle merkitsee se millä tavalla ruoka on tuotettu missä olosuhteissa kuka ruuan on tuottanut kuinka ne eläimet ovat voineet jos eläinperäisiä tuotteita käyttää

onkin syytä nostaa keskusteluun seikka millä tavalla hyvä ruoka vaikuttaa myös vanhusten toimintakykyyn heidän muistiinsa heidän kykyynsä vielä huolehtia itsestään elämän viimeisinäkin vuosina

eläinten hyvinvoinnilla on tietysti selkeä yhteys ruuan laatuun

euroopassa eläinten hyvinvointi puhuttaa yhtä lailla kuin suomessa

siksi tuleva euroopan parlamentti saisikin kyllä kiinnittää huomiota näihin ylipitkiin kuljetuksiin ja tehdä niihin rajoituksia ja kieltää liian pitkät kuljetukset

on syytä euroopan tasolla keskustella miksi vielä tänä päivänä on mahdollista että osa eläinlääkäreitten tuloista keski euroopassa muodostuu lääkityksestä niitten lääkkeitten määrästä mitä he myöntävät eläimille

arvoisa puhemies

minä katson tätä asiaa lasten ja nuorten näkökulmasta ja varsinkin nuorten ja aikuistenkin näkökulmasta ja siitä näkökulmasta saammeko olla kaikki omia itsejämme tässä yhteiskunnassa joka muuten antaa meille niin hienot mahdollisuudet kasvaa parhaimpaamme ja omiksi itseksemme

on kuitenkin tiedossa että homoseksuaaleilla nuorilla se kasvuprosessi on paljon raskaampi niin sanottuihin heteronuoriin verrattuna

ajattelen että tämä lakialoite mikäli tämä menee läpi myöskin sitten olisi semmoinen vahvistus ja auttaisi nuoria siinä heidän kasvuprosessissaan ja myöskin jollakin tavalla ehkä helpottaisi heteronuorten elämää kun aivan niin kuin täällä edustaja grahn laasonen hienosti puhui tämä on myöskin sukupolvikysymys jossakin mielessä

maa ja metsätalousvaliokunta on käsitellyt perusteellisesti kansalaisaloitetta ja päätynyt kuitenkin mietinnössään asettumaan kansalaisaloitteen ajatusta vastaan toisin sanoen päättänyt esittää turkistarhauksen jatkamista suomessa

on mielestäni jotenkin sillä tavalla tai itse olen kasvanut siihen että biologia ei voi määrittää ihmistä sitä mikä hän on

mutta siitä huolimatta meidän pitäisi päästä sen yli eikä luokitella ihmisiä biologian mukaan

tämä minun vastalauseeni kuuluu tällä tavalla että mikäli eduskunta päättää hylätä kansalaisaloitteen on hallituksen tehtävä pikaisesti esitys turkistarhauksen lakkauttamiseksi siirtymäajalla samalla huolehtien että turkistarhaajille turvataan riittävät edellytykset siirtyä muihin elinkeinoihin

voin toisaalta ymmärtääkin niitä toisenlaisia ajatuksia sitä miten esimerkiksi avioliitto käsitteenä on joillekin hyvin vakiintunut ja pyhäkin ja sillä tavalla sitä on opittu ajattelemaan että avioliitto tarkoittaa nyt nimenomaan naisen ja miehen välistä avioliittoa

on erittäin tärkeätä tällaisessa tilanteessa kun kysymys on useiden satojen ihmisten elinkeinosta että siirtymäaika toteutettaisiin turkistarhaajien näkemyksiä ja heidän elinmahdollisuuksiaan kunnioittaen ja noudattaen

sillä tavalla tässä myös puhutaan yhtä lailla käsitteen määrittelystä

minulla ei ole konkreettisia ehdotuksia minkälaisiin elinkeinoihin he voisivat sitten siirtyä mutta tosiasia on että iso osa tarhaajista on ikääntynyttä väkeä joka ennemmin tai myöhemmin sitten siirtyisi eläkkeelle

olen itse tämän tasa arvoisen avioliittolain kannalla ja mielestäni ihmisellä on oikeus itse määritellä kenen kanssa hän haluaa jakaa elämänsä

mielestäni on epäeettistä vielä tänä päivänä tarhata eläimiä niiden turkisten vuoksi toisin sanoen ihmisten taloudellisen hyödyn ja turhamaisuudenkin vuoksi

muut kotieläimet kuitenkin tuottavat meille elintarvikkeita ja muita tuotteita jotka vastaavat meidän perustarpeisiimme ja mielestäni turkiseläinten tuotanto ei tähän tarpeeseen vastaa

huolimatta huomautuksista ja monista yrityksistä monilla turkistarhoilla esiintyy edelleenkin puutteita eläinten hyvinvointiin liittyen

en enää näitä puutteita tässä ala listaamaan kävimme pitkän keskustelun viime viikolla asiasta mutta ei ole oikein että eläimet joutuvat kärsimään sairauksista tai perinnöllisistä sairauksista tyydyttääkseen ihmisten tarpeita

on tärkeää että kansanedustajat eri puolueista seuraavat varsinkin kun uudistetaan eläinsuojelulakia että nämä elementit tulevat huomioiduksi sitten eläinsuojelutyössä myöhemminkin

eduskunta edellyttää että hallituksen on pikaisesti tehtävä esitys turkistarhauksen lakkauttamiseksi siirtymäajalla samalla huolehtien että turkistarhaajille turvataan riittävät edellytykset siirtyä muihin kieliin

samaten täysin istunto keskeytetään tunnin ajaksi hallintovaliokunnan kokouksen

etäisyys vai jatketaan näillä näkymin kello kahdeksantoista nolla nolla anteeksi kello yhdeksäntoista nolla kolme l

monet kunnat varaavat investointeihin prosentin taiteen hankkimista varten julkisiin hankkeisiin

se on hyvä periaate sillä niin kuin itsekin totesitte julkinen taide luo viihtyisyyttä ja lisää terveyttä ja hyvinvointia

laitoksissa se on erityisen tärkeää

tilanne kunnissa on kuitenkin hyvin vaihteleva

millä tavalla valtiovalta voisi edistää vielä enemmän ja paremmin prosenttitaiteen käyttöönottoa

varsinkin näinä tiukkoina aikoina on sitäkin tärkeämpää että taide ja kulttuuri on meidän kaikkien kansalaisten saatavilla ja sillä tavalla saamme myöskin verorahoillemme vastinetta

kukaan vanhempi ei halua omaa lastansa erotettavan koulusta yhdeksikään päiväksi

sen sijaan nämä lakiesitykset jotka meillä ovat käsittelyssä tuovat arvokkaan lisän työrauhan edistämiseen kouluissa sekä lasten hyvinvoinnin edistämiseen koulussa

kysyn ministeriltä millä tavalla tukea voidaan antaa opettajille enemmän jotta he jaksavat työssään paremmin ja saavat työrauhan luokkaansa

kansanvallan vahvistaminen on erityisen tärkeää tänä päivänä kun moni kokee vieraantuneensa politiikasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta

suomalaisnuorten tietämys yhteiskunnallisista asioista on kansainvälisestikin korkea mutta kiinnostus ja osallistuminen yhteiskunnallisiin asioihin ja toimintaan on suomessa huomattavasti kansainvälisen keskiarvon alapuolella

allekirjoittajia on toki kaikenikäisiä ja kaikista ammattiryhmistä varmastikin en tiedä onko turkistarhaajista tässä aloitteessa mutta kuitenkin

kansalaisaloite antaa jokaiselle mahdollisuuden nostaa esiin itselle tärkeitä asioita ja vaikuttaa suoraan päätöksentekoon allekirjoittamalla tai jättämällä allekirjoittamatta aloitteen

tämän päivän keskustelun perusteella voi päätellä että kansanedustajat läpi puoluekentän arvostavat kansalaisaloitteita ja haluavat niille perusteellisen käsittelyn

niinpä onkin oletettavaa että tämä ensimmäinen kansalaisaloite josta tänään keskustelemme tulee käsiteltyä ainakin maa ja metsätalousvaliokunnassa perusteellisesti mistä haluan myös jo tässä vaiheessa esittää kiitokseni valiokunnan puheenjohtaja lepälle ja toivottavasti myös muissa asiaa sivuavissa valiokunnissa tämä aloite käy käsittelyssä

itse olen turkistarhauksen kieltävän aloitteen kannalla kuten eduskuntaryhmämmekin

perustelen turkistarhauksen lopettamista suomessa useallakin syyllä mutta ajanpuutteen vuoksi joudun varaamaan toisen puheenvuoron perusteluja varten